muutama sana vielä metsätuholaista

metsätuholain osalta se pääsääntö on se niin kuin tuossa alussa totesin että ne muutokset joita meidän ympärillämme on tapahtunut pitää nyt päivittää myöskin metsätuholakiin ja valiokunnan mielestä jo hallituksen esityksessä ne olivat hyvin tuotuna esille

enkä oikein keksi sellaista paikkaa missä ne olisivat ainakaan kovin paljoa paremmin kuin mitä ne ovat tällä hetkellä suomessa vaikkakin siellä niitä puutteita on mikä tuossa mietinnössä myöskin sanotaan

kuitenkin tärkeämpää mielestäni finanssivalvonnan osalta on se mitä niin pääministeri kuin koko hallituskin on voimakkaasti ajanut ja se on se että menemme eurooppalaiseen malliin menemme globaaliin malliin niin että kaikki ovat samalla viivalla ja toimivat samojen pelisääntöjen mukaan valvonnassa

siellä on tiukennuksia siihen mitä tapahtuu ja millä tavalla hakatun puun varastointia ja sen pois kuljettamista pitää hoitaa ja se on erittäin tervetullut uudistus

mutta herra puhemies haluan tässä vaiheessa kiittää sivistyneestä hyvästä keskustelusta jota olemme käyneet nyt ja käyneet aiemmin tämän kansalaisaloitteen osalta samoin kansalaisaloitteen tekijöitä siitä että on lähdetty tälle linjalle aidon oikean kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisten toimintatapojen linjalle

sitä jos mitä me tarvitsemme

puhemies

hallituksella on ollut ihan kunnianhimoinen tuottavuusohjelma mutta täällä moni kollega on maininnut siitä meillä byrokratia hallinto tuppaa vaan paisumaan huolimatta kaikista hyvistä hankkeista sen pienentämiseksi ja tähän jos mihin meillä on äärimmäisen suuri tarve puuttua ja kiinnittää huomiota

talousarvioaloitteiden osalta ei ole mikään ihme että suurin osa niistä koskettelee tiehankkeita siksi huonoon kuntoon meillä ovat tiet menneet oikeastaan laidasta laitaan

ja lopuksi puhemies haluan myöskin kaikkien meidän maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenten puolesta kiittää niistä myönteisistä ja hienoista sanoista joita olette meille osoittaneet tämän asian käsittelyn osalta